tästä syystä valtiovarainministerin esittämän työllisyyssopimuksen ajatus kun kerran yrityksille on lähes miljardin euron kädenojennus tullut yhteisöveron alennuksena edellyttää mielestäni sitten irtisanomisten lomautusten välttämistä investointien lisäämistä kaikenkokoisten yritysten osalta

arvoisa herra puhemies

meillä tiukennus on tullut tällä hallituskaudella sekä sijoittajavastuun osalta että vakuuksien osalta

rahoituksen osalta ehkä kyse ei olekaan siitä ettei pankista saa rahoitusta vaan ehkä ennemmin siitä että suomalaiset yritykset eivät tällä hetkellä jostain muusta syystä ole halukkaita kasvamaan

me yhä edelleen tuemme evmää ja ervvtä niitä menetelmiä joilla yhteisesti kootaan rahoitusta tämän yhteisen eurooppalaisen talouden pelastamiseksi

nämä huolet imfn roolista on nyt viime viikonloppuna taas kerran kumottu

nämä huolet eduskunnan roolista eivät ole totta sillä meillä täällä eduskunnassa käsitellään jokainen näistä asioista kerta kerran jälkeen yhä uudestaan

tämä olisi pieni askel jotta voisimme välttää nuorten syrjäytymisen täysin työelämästä kun heille olisi tarjolla joko harjoittelu koulu tai työpaikka

työelämä on rankkaa ja arkkiatri pelkonen totesikin tästä hallituksen esityksestä muun muassa niin että tämä koskettaa erityisesti raskasta työtä tekeviä ihmisiä sillä heidän terveytensä ei tätä kestä

muistan jotenkin silloin kun ensimmäiset pikavipit ilmestyivät markkinoille että sehän tuntui hyvältä mahdollisuudelta nopeaan lainaan jonka voi nopeasti maksaa pois ja selvitä näin arkisista tai yllättävistä ongelmista

vielä yksi lainaus

kun katsotaan mihin tämä kepuvetoinen hallitus rahansa laittaa ja minkä me nuoret työllämme maksamme paljastuu todella ikävä oikeistolainen politiikka

sen jälkeen ei mennyt kauaakaan kun alkoi tulla ensimmäisiä viestejä näistä ongelmallisista tilanteista mihin sitten ihmiset olivat joutuneet

tässä jo edellisillä hallituskausilla on otettu monta hyvää askelta parempaan suuntaan kun on rajoitettu yöaikana lainan maksamista tilille on parannettu tunnistamista ikärajaa on edellytetty yhtiöiden rekisteröitymistä ja muuta sen lisäksi

arvoisa herra puhemies

siitä syystä minun mielestäni oli hyvin arvokasta että valiokuntakäsittelyssä niin lausunnonantajavaliokunnissa kuin varsinaisessa talousvaliokunnassa tästä saatiin yksimielinen mietintö

meidän mielestämme on tärkeää että velkaantumisen taittamistavoitteista pidetään kiinni ja vetää sen tulisi taittamistavoitteista mutta niin että se ei poissulje työllisyyden lisäämistä eikä käänny negatiiviseksi ostovoiman kohdalta

kaikesta siitä enemmän ja vähemmän ulkoa tulevasta painostuksesta huolimatta se lobbaus ei toiminut vaan tämän salin yhtenäisyys näyttäytyy tätä ikävää pikavippiongelmatiikkaa kohden yksimieliseltä

ne tilanteet joihinka nämä perusteet lainsäädännön muuttamiselle liittyvät olivat mielestäni aikamoisia jos katsotaan sekä velkaneuvonnan määriä tilanteita oikeuslaitoksissa että sitten toisaalta myöskin sitä ikävää puolta joka on nyt tullut ehkä enemmän esille näitä pikavippiyhtiöitten omia perintätoimia ja perintätapoja

nyt kysymys on siitä onko tämä edustaja pekkarisen linja vai edustaja tiilikaisen linja josta ei vielä tiedetä kumpi se on ja varmaan se kolmas linja löytyy sieltä sipilän puolelta joka kuullaan sitten toivottavasti pikaisesti sairausloman jälkeen

arvoisa herra puhemies

sen takia jo viime vuonna aloitettu uudistus että tämmöinen maksatus saataisiin automatisoitua vie hyvin tähän byrokratian vähentämissuuntaan

ihan tarkennan sen verran kouvolan tietoja kun viimeksi eilen siellä sain käydä

samoin tulevaisuudessa varmaan käydään uudelleen läpi myöskin tämä äskenkin mainittu mainontakohta mitenkä siihen suhtaudutaan

tässä edellytyksenä siihen että näitä kuntakorvauksia saa on tietenkin se että kaikilla kunnilla on oltava kotoutumisohjelma ja jos ei yhdellä kunnalla ole nyt tällä hetkellä niistä on osa aika pieniä joilla on vastaanottokeskus ja jos sinne kotikuntapaikka saadaan niin voi olla että tähän riittää myöskin kuntien yhteinen kotouttamisohjelma

nythän jo jotkut kunnat ovat rajoittaneet omista julkisten liikenneväylien varrella olevista mainostolpistaan täysin ulos tämän pikavippifirmojen mainostamisen

samoin tämä positiivinen luottorekisteri on kysymys joka on ruotsissa muun muassa voimassa mutta meillä ei vielä sitä järjestelmää ole käytössä

ja siitä syystä koko kehyspäätöstä ajatellen oli hyvä että tässä kohtaa ei tarvinnut enää valtionosuuksiin koskea sillä se olisi tullut myöskin kunnille ja kuntien kautta palveluille hyvin raskaaksi ja lapsiperheille arvonlisäveron osalta

ja yksi kysymys on se että jos ja kun tämä toiminta alkaa muistuttaa yhä enemmän pankkitoimintaa niin pelkästään positiivinen luottorekisteri tai muukaan rekisteri lainanottajasta ei ehkä riitä vaan siinä kohtaa myöskin se pankkitoiminnan luonne valvonnan osalta pitää siirtää finanssivalvonnan puolelle eikä niin että nykyinen rekisteröityminen aviin riittää jos ja kun siellä pyörii suuret rahat ja ajatellaan että tämä lainoittamismahdollisuus on joillekin ihmisille nyt jo jäänyt vuosikausiksi pyörimään

sitten toisenahan on tietenkin se että aina on oltava elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa tehty sopimus jotta tämä korvaus malli

edustaja eerolan äsken esille nostama kysymys täytyy kyllä valiokunnassa käydä läpi että mitä tapahtuu jos kunta jostain syystä sitten irtisanoo tämän sopimuksen sen jakson aikana kun ihmiset ovat kotoutumassa

näillä ajatuksilla olen tyytyväinen että olemme tänään ottamassa tätä askelta vaikka tämä hieman ehkä oudosti jäikin tänne helmikuun puolelle huolimatta meidän hyvästä pyrkimyksestämme saada se puheenjohtajan johdolla jo ennen joulua valmiiksi

uudistus siis tekee sen että nykyisin ei tarvitse erillistä anomusta kehalle elikkä kehittämis ja hallintokeskukselle tehdä vaan järjestelmässä hyödynnetään väestörekisterikeskuksen tietoja joiden perusteella sitten kunnat automaattisesti saavat nämä kotoutumiskorvaukset

sitten kun puhutaan kotoutumiskorvausten määrästä niin itse en vielä ole ymmärtänyt mistä syystä meillä on kolmen ja neljän vuoden

määräyksille tai tätä korvaa

ymmärsin kyllä että täällä on kritiikkiä sen suhteen että paketilla ei ole laajaa taustaa mutta vaikeiden neuvottelujen jälkeen kyllä se koko euroalueen tuki ja myöskin suomalaisten asiantuntijoiden tuki on varsin kattava

mutta olisiko kunnille kohtuullista että joka tapauksessa se korvausten jakso olisi se sama ja mielellään tietysti neljä vuotta koska tiedetään että nyt tällä hetkellä kun tulee iso määrä moniinkin kuntiin ensimmäistä kertaa tilanne on niin uusi että se neljän vuoden korvausjakso olisi varmaan perusteltu

kun aiemmin oppositiosta haluttiin hallittua velkajärjestelyä niin olisin edes yhden kerran odottanut kuulevani kiitoksen siitä että tässä tapauksessa hallittu velkajärjestely on saatu aikaan

mutta tämä tekninen lakimuutos vähentää byrokratiaa järjestelmän muuttaminen on aloitettu jo viime vuonna ja erittäin hyvä

me olemme toteuttaneet sitä mitä tässä on koko suomalaisten osalta haluttu jo useamman vuoden

se syy oli silloin se että siihen ei sisältynyt niitä ehtoja mitä sosialidemokraatit edellyttivät vaan se annettiin ehdoitta

sitä vastoin vakausvälineet nähdään hyvänä keinona niin nyt tämä väliaikainen kuin sitten pysyvä evm jolla voimme yhteisesti olla päättämässä ja yhteisesti pelisääntöjä luomassa

siitä on tullut huomautus

mutta näiden lisäksi on tietysti vielä kolmas muoto jossa pitää yhdessä miettiä finanssisektorin kontrolloimista niitä pelisääntöjä niin pankkiveron rahoitusmarkkinaveron paremman velka arvioinnin pankkien stressitestien uudenlaisen yhtenäisemmän finanssivalvonnan ja muiden osalta

myöskin tässä raportissa käy selville että me emme ole pystyneet suojaamaan lapsia väkivallalta ja hyväksikäytöltä hyvin valitettavaa

olen tukemassa ajatusta että lasten oikeuksien strategia tuotaisiin myöskin euhun ja luotaisiin tämmöinen oma uudenlainen ajatus siitä mitä se eun tasolla on

mutta hieman olen ollut huolissani siitä että tämä suomi valtio ei ole ratifioinut tätä toista valinnaista pöytäkirjaa lapsen oikeuksien sopimukseen vielä

tämän väliaikaisen rahaston korottaminen tehtiin siis viime maaliskuussa ja nyt tämä joustavoittamispäätös silloin heinäkuussa

olen saanut ministeri braxilta aiemmin vastauksen että tätä ollaan tekemässä ja nyt tarvitaan tarkennus siihen milloinka saisimme ratifioitua tämän lapsikauppaa hyväksikäyttöä ja lapsiprostituutiota koskevan lisäpöytäkirjan

ihan asiallista kritiikkiä niin oman puolueeni puolelta kuin myöskin asiantuntijoilta on tullut kuten äskeisenkin puhujan osalta varmaankin tähän aikatauluun koska se on ollut todella kiireinen mutta myös näihin moniin kohtiin

ennakoiva tuki tarkoittaa sitä että tiukat ehdot imfn mukaiset lähestulkoon on löydyttävä ja mikä on se muoto kun se ei ole sopeutusohjelma vaan se on joku muu ohjelma mitä kuitenkin edellytetään valtioilta

niin juuri mutta kiitos teidän

arvoisa rouva puhemies

tämä laki on ollut tiedossa se että tämmöinen on suunnitteilla ja tulossa ja siitä huolimatta tänään ollaan tilanteessa että sekä sosiaali ja terveysvaliokunta että hallintovaliokunta ovat joutuneet käsittelemään tätä lakia ennen kuin se on ollut lähetekeskustelussa

samoin rahoituslaitosten pääomittaminen onko tolkullista rahoittaa

tämä malli niin kuin monet muutkin mallit nyt jotka haetaan kehyksen ulkopuolelta mahdollistaa paljon suuremman liikkumisen tekemisen yritysten tukemisessa asuntojen rakentamisessa koulujen peruskorjauksessa ja tästä syystä me saamme tätä kasvua yli miljardilla eteenpäin toisin kuin täällä epäiltiin että se on joku muutama sata miljoonaa

mutta kun kuuntelee asiantuntijoita siitä pankkisektorista jota euroopan laajuisesti on niin ei voi olla tilannetta että olemme säästämässä kaikkia näitä pankkeja koko euroopassa vaan kyllä aivan varmaan olemme kuulleet itse kukin että saneerauksen tarvetta myöskin pankkisektorilla on

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

mielestäni tämä on aika kummallista ja tiedän kyllä että näitten vuosien aikana on ennakollista käsittelyä käytetty aiemminkin mutta silloin se on yhdessä sovittu

meillä oli vaihtoehtobudjetissa poliisien koulutukseen ja harmaaseen talouteen

on esitetty muun muassa tässä rakennepaketissa että työllistymistukea voitaisiin antaa eläkeikää lähestyville pidempään kuin muille jotta ihminen pääsisi tämän pidemmän työllistymistukijakson jälkeen suoraan eläkkeelle eikä siihen väliin tulisi tässä kohden sitten mitään gäppiä

arvoisa herra puhemies

siitä syystä kriteereihin on kirjattu että vain ne voisivat saada tätä kautta valtioiltaan tukea jotka ovat uhka koko järjestelmälle

en pidä tätä kovin hyvänä toimintatapana vaikka ymmärrän että tällä on kiire koska tämä halutaan voimaan mahdollisimman nopeasti ja tässä on tietenkin kesätauko tulossa mutta toivon että hallitus ottaa tästä ensiksikin oppia eikä pistä edustajia kohtuuttomaan tilanteeseen

tämä kysymys vakuuksista on hämmentävä sillä suomi haluaa vakuudet eivät kaikki euroopan valtiot

meillä on muita mahdollisuuksia muun muassa noudattaa joustavia työaikoja lähellä eläkeikää olevien osalta jotenka se työuralla jaksaminen paranee ja näin päästään pidemmälle siinä työuran kohdalla

täällä tuli jo kysymys ensihoidon irrottamisesta joka on iso riski ja huolta tulee tuolta alueilta paljon

siitä syystä mielestäni on luontevaa että ne vakuudet kirjataan sitten niihin ehtoihin kun olemme keskustelemassa täällä takuiden lisäämisestä tai näiden välineiden käyttämisestä

mutta ihan huhuna kuultu

näitä hyviä esimerkkejä löytyy muista pohjoismaista ihan eri tavalla kuin tässä maassa on tähän mennessä tehty

eihän missään tapauksessa olla selvittämässä yksityistä pelastustointa tai yhtiöittämistä niin kuin tuntuu tässä sotessa se muotisana nyt olevan

äsken täällä joku toivoi että valiokunnat ottavat näitä asioita huomioon

näillä päästään eteenpäin mutta se ei tarkoita sitä että työnantaja pistää putkeen ikääntyviä työntekijöitä

nythän me luomme välinettä me teemme niitä pelisääntöjä minkälainen tämä väline on ja ne ovat euroopan tasoisesti samanlaiset

minua kiinnostaisi tietää mikä on se kokonaissumma mikä valtion kassasta näin vähentyisi ja montako työntekijää te sillä lupaisitte tulevan lisää palkatuksi

mutta sitten jos joku maa tässä tapauksessa suomi haluaa ne vakuudet niin se kirjoitetaan niihin meidän ehtoihin millä me suostumme sitten menemään eteenpäin

tehdään mietintö kyllä ja lausunto mutta minkäännäköistä käsittelyaikaa tälle laille ei enää ole olemassa jos tämä on torstaina täältä kerran jo ulos valiokunnista

arvoisa puhemies

olimme kriittisiä

mitkä ovat ne oikeat summat

sen takia tämä hallitus on tehnyt päätöksiä että me lisäämme myös elvyttäviä toimia

olen tyytyväinen siitä että tässä viime vaiheessa on selkiytystä tullut tähän päätöksentekojärjestelmään niin että tässä tarvitaan yksimielisyys ervvn osalta päätöksenteossa

kolmas kohta liittyi sivistystoimen elikkä liikunnan nuorison ja kulttuurin asemaan neljäs kohta ympäristöhallinnon riippumattomuuteen ja viides kohta työsuojelupiireihin

sitä vastoin sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöä odotellaan ja katsotaan nyt senhän piti tulla hieman ennen kuin lehti tulee puuhun mutta nyt voi olla että hieman ennen kuin lehti tippuu puusta se on ehkä täällä

nämä olivat ne kriittiset jotka on nyt kirjattu myöskin tähän selontekoon niin että moneen kohtaan näistä tulee parannuksia niin kuin me silloin esitimme

minä omalta osaltani toivon että se ei toteudu sillä pakkoyhtiöittämismallilla eikä sillä laajalla valinnanvapaudella joka jakaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan mutta voi olla että on perustuslaillisia kohtia niin kuin edelliselläkin kerralla tai jotain muuta johonka se torppaantuu niin nyt sitten tällä lailla suitsitaan erityisesti investointeja

kunnat ovat olleet aika kriittisiä ja kuntapäättäjänä voisin myöskin ajatella niin että kun meillä on kerran tieto alustava tieto siitä että kaikki kuntien ja kuntayhtymien kiinteistöt eivät tule siirtymään mahdollisille tuleville maakunnille niin kai kuntien vastuulliset päättäjät miettivät näitä hankkeita uudelleen eivätkä lähde nyt suunnittelemaan mitään uusia hankkeita

se ei tietenkään saa jäädä tähän tämä meidän rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen ja keskustelu tästä vaan kyllä yhä edelleen tarvitsemme lisää mietintää miten tätä rahoitussektoria kontrolloidaan minkälaisilla välineillä sitä pystytään paremmin valvomaan

näen sen tärkeämpänä enkä niinkään sitä että kaikkien valtioiden budjetteja ruvettaisiin euroopan tasolla valvomaan

en halua elää siinä maailmassa että joku euroopasta tulee ja sanoo että nyt ette tälle momentille saa laittaa rahaa vaan teidän pitää tehdä näin

ja ymmärsin tänään että rajana on urakkasopimus elikkä kaikki kustannukset ennen urakkasopimusta ja kaikki sitoumukset ennen urakkasopimusta tulevat jäämään kuntien maksettavaksi jos ja kun valtiovallalta tulee päätös että näitä hankkeita ei saa rakentaa

arvoisa herra puhemies

ensin ryhmäpuheenvuorojen kohdalla minusta tuntui että minä en tiennyt että sdp on ollut pääministeripuolueena hirvittävän kauan aikaa sitten koska tuntui että kaikki mitä on tapahtunut on sdp johtoista mutta ehkä muilla on toisenlainen historian näkemys

tässä kimmo tiilikainen mietti sitä että jos velkasaneeraus tehdään josta nyt paljon puhutaan se on mahdollista näin varmaan kaikki jo ajattelemme niin hallittu velkajärjestely kimmo tiilikaisen mukaan tarkoittaisi että puolet hävittäisiin

tässä on myöskin ongelmana mahdollisesti sopimusrikkomukset jos on tehty eri tahojen kanssa yksityisten tahojen kanssa tai muiden kuntien kanssa tai muitten kanssa erilaisia sitoumuksia ja sopimuksia

esimerkki on tästä vaikka tämä sote puoli koska nyt tällä mallilla asetetaan markkinaehtoiset jopa parempaan asemaan palveluiden tuottajina siitä syystä tulevat samalle viivalla ja sen jälkeen vielä maakunnat määrittävät kuinka paljon pitää antaa yksityiselle puolelle joka tapauksessa

voi olla että tässä torpataan erittäin hyviä hankkeita ja voi olla että toisaalta on tehty hyvin hätäisiä päätöksiä

niin kuin äsken toistitte

kunnat ovat paniikissa painaneet nappulaa pistäneet urakkatarjoukset eteenpäin eikä ole jätetty aikaa sille harkinnalle siitä syystä että on tiedetty että tämmöinen laki tulee

tämä on iso periaatteellinen muutos samalla tavalla kuin se kun täällä on viitattu että kunnat ovat yhtiöittäneet että kunnissa on koko ajan ongelma siitä mitenkä hallinnoidaan mitenkä johdetaan demokraattisesti näitä yhtiöitä

nyt on tietenkin hyvä että myöskin keskustapuolue on linjoilla että jos näihin tukiin lähdetään niin vakuuksia vaaditaan

ja voi olla että semmoisessa tapauksessa jossa kyseessä on esimerkiksi yhteiskiinteistö missä on terveyshuollon palveluita vaikkapa neuvolapalveluita kouluterveydenhuollon palveluita ja muuta ja koulu niin se koko koulunkin remontti tai rakentaminen hidastuu

jos tätä lakiesitystä katsoo niin vaikutukset ovat aika pienet mutta kaikki ne mitkä edistävät tuulivoiman rakentamista ovat parannusta nykytilanteeseen

puolivälin raportti on todellakin ajankohtainen huomista ajatellen mutta ehkä vielä enemmän kehyskeskusteluun jossa finanssiasioita käydään tarkemmin läpi

jos ja kun tällä voidaan edesauttaa lisärakentamista jo valmiiksi rakennettujen alueiden osalta siellä missä tuulivoimaa monesti jo tälläkin hetkellä on niin se on se tavoite

arvoisa puhemies

tässä raportissahan todetaan että näillä toimilla jotka tähän mennessä on jo hallituskauden aikana käynnistetty ja tehty ei ole päästy ihan toivottuihin tuloksiin rakenteellisten muutosten osalta mutta ne ovat vauhdissa ja siitä syystä on tärkeätä että niitä jatketaan ja niitten tehoa vahvistetaan

ympäristövaliokunta on ottanut huomioon lausunnossaan talousvaliokunnan näkemykset siitä että toivomme tämän tulkinnan siitä mikä on teollisuusaluetta voivan laajentua myöskin vaikkapa kaivosteollisuuden alueelle ei tietenkään pelkästään maan sisällä oleviin kaivoksiin joissa ei mitään tuotantoa ole siinä maan pinnalla mutta niihin alueisiin joilla iso alue on jo käytössä

mikään tasa arvoasia ei ole tässä maassakaan edennyt ilman yhteiskunnan tahtotilaa ilman yhteisiä päätöksiä ja useimmiten tässä salissa

se ei tule vain tahtomalla ja toivomalla vaan se vaatii yhteiskunnan ohjausta ja siinä kohden tämä on yksi pieni askel mutta sen suuntainen

työurat verotus ja innovaatiopolitiikka julkisen palvelutuotannon rakenteet ja toimintatavat entistä kustannustehokkaammiksi ja kilpailun toimivuuden ja kilpailullisuuden lisääminen

samoin kaatopaikat jotka tällä hetkellä seisovat täysin tyhjillään ja niin että niille ei voida muuta käyttöä enää harkita voisivat toimia myöskin sitten tuulivoimapuistoina tai niiden alueiden mahdollistajana

näitä kaikkia siis tulee jatkaa tästäkin vahvistaen

lisätalousarvion yhteydessä varmaan sallitaan muutama sana yleisemmin taloudesta ja tämän salikeskustelun yhteenvetona voi varmaan todeta että ensi viikon keskustelusta tulee mielenkiintoinen kun lähtökohta tässä suuressa kuvassa keinoista on niin erilainen

me sosialidemokraatteina tuemme näitä linjauksia ja olemme valmiit tekemään suuriakin uudistuksia ja ratkaisuja kunhan ne toteutuvat työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kunnioittaen

tässä talousvaliokunnan ajattelu lähti siitä että tehtäisiin pykälämuutos mutta jos ja kun se saadaan hoidettua tällä tulkinnalla joka oli jäänyt lakia kirjoitettaessa hieman epämääräiseksi että puhutaan tuulivoimasta eikä puhuta vain tuulivoimalasta niin asia on hoidossa